olisin vain omalta osaltani todennut että tämä lakiesitys on tietenkin hyväksyttävissä mutta hämmästelen tässä yhteydessä sitä että tämän lain tuoma kirjaus on jo käytännössä tällä hetkelläkin mahdollista elikkä perheen vanhemmat voivat anoa että lapsi voidaan sijoittaa naapurikunnan päivähoitoon ja sinällään tämä laki ei tuo mitään lisävelvoitteita lisäoikeuksia

toimijavastuu on myös tätä myötä hämärtynyt

hallitus on omilla toimillaan ja toimimattomuudellaan vain pahentanut kuntatalouskriisiä

esimerkiksi vasikkakasvatuksen jaksottaminen useammille tiloille lisää tartuntatautien riskiä mikä taas lisää lääkkeiden käyttöä ja sitä kautta kasvaa riski niin eläimille kuin ihmisillekin haitallisesta antibioottiresistenssistä

itsekään en malta olla ottamatta kantaa vielä toimeentulotukijärjestelmään kun ed

näiden seurauksena he eivät kykene hakeutumaan koulutukseen tai työelämään mikä jo sinällään on erittäin suuri riski näille nuorille

kuten sanoin jo aikaisemmassa puheenvuorossani minulla on henkilökohtaisesti kokemuksia siitä kokeilumallista joka lappeenrannassa toteutettiin ja olin siinä arjessa hyvin tiukasti päivittäin kiinni

maailman terveysjärjestö who nosti antibiooteille vastustuskykyiset mikrobit eli niin sanotut superbakteerit jo pari vuotta sitten kolmanneksi suurimmaksi terveysuhaksi maailmassa

ja tässä yhteydessä haluaisin vain painottaa sitä että kun lapsen edun mukaisesti arvioidaan se mihin lapsi sijoittuu päivähoidon aikana niin huomioidaan esiopetus sekä huomioidaan tässä yhteydessä myös lapsen ja perheen tarvittavat muut palvelut ettei sitten tule mitään ristiriitoja tämän lapsen näkökulmasta

mutta mitkä ovat ne perusteet perheessä jos esimerkiksi vanhemmat ovat kaksi kolme vuottakin työttöminä eivätkä työllisty esimerkiksi sen takia että heillä ei ole ammatillista pätevyyttä ja näinä vaikeina työllisyysaikoina he eivät työllisty mitkä ovat niitä perusteluita jotka sen lapsen näkökulmasta tukisivat että se lapsi saisi kokopäiväistä varhaiskasvatusta

tämän vuoden alussa myös maailman talousfoorumi listasi antibioottien heikentyneen tehon yhdeksi suurimmaksi riskiksi niin hoidon kuin taloudenkin näkökulmasta

käytännössä se tarkoittaa sitä että jos perusosa siirrettään kelalle niin täydentävän osuuden muun muassa terveysmenojen osalta asiakkaat joutuvat kuitenkin selvittämään kokonaistilannettaan sosiaalitoimistossa mikä ei voisiko sanoa järjellisen palvelukokonaisuuden kehittämisen kannalta ole mielestäni järkevää

heillä on usein myös taloudellisia vaikeuksia ja koska he ovat menettäneet jo työttömyysturvansa ja ehkä opiskelijaetuutensa he ovat olleet pelkästään toimeentulotuen varassa

arvoisa herra puhemies

suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä joka perustuu työnantajien ja työntekijöiden rahoittamaan ansioturvaan sekä yhteisillä verovaroilla kustannettuun perusturvaan on mielestäni perusteeltaan oikeudenmukainen ja kestävä

mutta sinällään lakiesitys on ihan hyvä ja varmaan kannatettava nykyisen palvelurakenteen uudistuksen myötä

pahimpien uhkakuvien mukaan olemme palaamassa samanlaiseen aikaan kuin ennen antibioottien keksimistä mikä tekisi esimerkiksi monet rutiinileikkaukset hengenvaarallisiksi

nyt hallitus leikkaa sitäkin tätä todella pientä toimeentulotukea

ensinnäkin hallituksen esitys terveydenhuoltolain uudistamiseksi sisältää monia hyviä tavoitteita aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja äsken meille esitteli mutta samalla minun täytyy kyllä todeta että olen erittäin pettynyt

monista palveluista myös peritään asiakasmaksuja jotka heikentävät entisestään pienempituloisten asemaa

eikä se voi myöskään olla se että jos perheessä on lastensuojelullisia ongelmia niin siinä vaiheessa vasta lähdetään tukemaan lasta kokopäiväisellä varhaiskasvatuksella vaan varhaiskasvatuksen pitäisi olla ennen kaikkea ennalta ehkäisevä toimenpide

vaikka pahimmat skenaariot voivatkin kuulostaa liioitelluilta on meidän otettava vakavasti nämä kysymykset

yhteiskuntamme epäoikeudenmukaisuus lisääntyy jatkuvasti

arvoisa puhemies

miten paljon toisessa vaakakupissa voi painaa tuotannon tehokkuus jos toisessa painaa riski tuhota antibioottien tuoma valtava maailmanlaajuinen terveyshyöty

sosialidemokraattien vaihtoehtobudjettiin sisältyy useita eri keinoja joilla talouden ja työllisyyden kasvua voitaisiin vauhdittaa ja kuntalaisten arkea parantaa

tämä ei millään tavalla ole perusteltua

ja sitten se myös tukee lapsen tasa arvoista kehitystä oppimiseen ja kun hän aloittaa sitten koulun niin siinä vaiheessa lapset ovat entistä tasa arvoisemmassa asemassa aloittaakseen koulua

siksi on välttämätöntä että toteutamme selontekoon kirjattuja toimenpiteitä kuten hallittua lääkkeiden käyttöä tiloilla sekä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa eläin ja ihmispuolen mikrobilääkeresistenssin seurannan ja torjunnan alueilla

jos näin edelleen tulee tapahtumaan kelan järjestelmän kautta kuten siellä on vähän suunniteltu niin käytännössä asiakkaat taas tulevat jälleen toimeentulotuen kautta hakemaan sen loppuosan

nyt kun loppuraportti huomenna jätetään tiedämme jo ettei sata komitea ole tuomassa mitään vuosisadan uudistusta sosiaaliturvaan

vasemmisto oppositio on jättänyt mietintöön kuitenkin oman vastalauseensa koska katsomme että tämä laki ei anna riittäviä valmiuksia näiden hyvien tavoitteiden toteuttamiseen mitä valiokunnan puheenjohtaja äsken totesi

lääkkeiden ohella toinen kuluttajia mietityttävä asia on kemiallisten aineiden yhteisvaikutus

ilman laajaa komiteatyötäkin me kaikki tiedämme että toimeentulotukiriippuvuus voidaan katkaista vain siten että ihminen työllistyy tai että hänen ensisijaiset etuutensa riittävät päivittäiseen elämiseen

arvoisa herra puhemies

sata komitea on valmistellut lainsäädäntöpohjaa omaishoitoon ja omaishoitajat ovat odottaneet tätä lainsäädäntöä jo useita vuosia ja nyt sitten toivovat sitä että tämä sata komitean työ luo heille vihdoin ja viimein laaja alaisen oikeusturvan

kaikki totesivat että nämä nuoret tarvitsisivat nykyistä huomattavasti enemmän apua tukea aikuista ihmistä rinnalleen joka auttaisi heitä jotta he saisivat otetta elämästään eivätkä putoaisi lopullisesti yhteiskuntamme ulkopuolelle

hämmästelen tässä vielä edustaja kiviniemen ja edustaja tiilikaisen ryhmäpuheenvuoroa moneltakin osin

selonteossa todetaan että muun muassa hormonitoimintaa häiritsevien aineiden vaikutuksesta terveyteen ja ympäristöön on tieteellistä näyttöä

valitettavasti terveydenhuollon sisältöjen täsmentäminen ei riitä ratkaisemaan niitä haasteita joita maamme terveydenhuoltojärjestelmällä on edessä

meidän pitäisi kehittää järjestelmäämme siihen suuntaan että tämmöinen riippuvuussuhde toimeentulotuesta katkaistaan mikä tarkoittaa sitä että korotamme ensisijaisia etuuksia sille tasolle ettei ihmisten tarvitse käydä hakemassa toimeentulotukea

työttömyyspäivärahojen työmarkkinatuen ja asumistuen tason on oltava niin korkea ettei se edellytä säännöllistä turvautumista toimeentulotukeen

on välttämätöntä lisätä kemiallisten aineiden yhteisvaikutusten tutkimusta ja tehdä se kaikista kylää ja tehdä se kaikista lähteistä ei vain elintarvikkeista

omaishoidossa hoitotilanteet ovat entistä vaikeampia ja se vaatii omaishoitajilta aina vain enemmän ja enemmän

me sosialidemokraatit olemme esittäneet omassa vaihtoehtobudjetissamme paitsi vahvaa panostusta työllisyyteen ja aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan myös korotuksia muun muassa työttömyyspäivärahaan ja sen lapsikorotukseen yleiseen asumistukeen sekä kunnalliseen perusvähennykseen

se ei paneudu palveluiden rakenteisiin se ei puutu palveluiden järjestämisvastuuseen eikä tuo ratkaisuja terveydenhuollon ongelmalliseen rahoitukseen

arvoisa puhemies

hallituksen epäoikeudenmukaiselle vero ja maksupolitiikalle on olemassa oikeudenmukainen vaihtoehto joka perustuu veronmaksukykyyn

toimeentulotuen viimesijaisuus pitäisi säilyttää ja sosiaalityön vahva panos tähän kokonaistilanteen hallintaan pitäisi pitää punaisena lankana

arvoisa puhemies

kuten selonteossakin todetaan ravitsemus on yhä tärkeämpi osa elintarviketurvallisuutta ja suurin huoli liittyy juuri ravitsemukseen

verotuksen keskeinen tarkoitus on palveluiden ja tulonsiirtojen kestävä rahoittaminen

nyt tämän seurauksena omaishoitajat tarvitsevat omaa lakia

lainvalmisteluun liittyen erimielisyydet hallituspuolueiden kesken ovat johtaneet myös siihen että tämän lain rinnalle jäävät voimaan myös vanhat lait erikoissairaanhoidosta ja kansanterveydestä

olisin kysynyt sitä kun peräätte että tämä nykyinen hallitus ei teidän mielestänne kanna hyvää talouspolitiikkaa olisitteko te edustaja kiviniemi jatkanut sitä hallituspolitiikkaa jota edustitte oman hallituksenne kannalta

sen edellytys on mahdollisimman laaja ja yhtenäinen veropohja

arvoisa ministeri kun olen saanut tietooni sen että olette aikoinaan todennut että työtä tämän sata komitean jälkeen jatketaan omassa työryhmässä mutta tietojeni mukaan tätä työryhmää ei ole kuitenkaan perustettu kysynkin nyt teiltä

tällaisia vaikuttavia toimia toivoisin kuulevani myös sata komitealta jotta köyhyyttä ja syrjäytymistä voitaisiin aidosti ehkäistä sen sijaan että toisilta pienituloisilta yritetään siirtää rahoja toisille pienituloisille kuten näyttää käyvän esimerkiksi asumistuen uudistamisessa

jätevero pakkausvero pörssikaupan vero windfall vero ja käänteinen alv vero ovat sosialidemokraattien vaihtoehtoja hallituksen hämäräksi jääneelle verolinjalle

arvoisa herra puhemies

aiotteko te vesittää omaishoitajille tärkeän omaishoitolain

olen tästä syystä erittäin tyytyväinen niihin linjauksiin ja ylpeä tästä hallituksesta kun se on lähtenyt rakentamaan poikkihallinnollista köy hyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen ohjelmaa joka läpileikkaa koko tämän hallitusohjelman

ensinnäkin heti aluksi haluan kannattaa ed

meidän mielestämme sosiaali ja terveydenhuollon järjestämis ja rahoituslaki olisi pitänyt valmistella yhdessä terveydenhuoltolain kanssa ja tuoda tämä kokonaisuus eduskunnan käsiteltäväksi samanaikaisesti

meillä sosialidemokraateilla on voisiko sanoa linjat suhteellisen samanlaiset kuin kristillisdemokraateilla minkä takia näitä ed

ihmisten suhde ruokaan on muuttunut olennaisesti

tämä on positiivinen asia

mutta kun arvioimme koko lakiesitystä ja kokonaisuutta niin katsomme aivan samalla lailla kuten ed

näin olisimme saaneet käsityksen siitä mikä on lopulta se suunta johon hallitus haluaa näitä hyvinvointiyhteiskuntamme kannalta keskeisiä palveluja kehittää

huolestuttavinta on että myös lapsiköyhyys on kasvanut voimakkaasti

kyse ei ole vain julkisista sosiaali ja terveydenhuollon palveluista vaan kyse on työllisyyden vahvistamisesta panostamisesta nuorisotyöttömyyteen nuorisotakuuseen opiskelijahuoltoon vanhempien vanhemmuuden tukemiseen

monessa tilanteessa terveys on jäänyt sivuseikaksi kun on lanseerattu yhä uusia tuotteita markkinoille

me sosialidemokraatit olemme myös esittäneet opintotuen sitomista indeksiin ja meillä on tästä esitys jota asiaa käsiteltiin myös täällä eduskunnassa viime viikolla

kunnissa kuntayhtymissä sosiaali ja terveyspiireissä ja muillakin toimijoilla ja järjestelmän rahoittajilla pitäisi olla tieto siitä mihin suuntaan rakenteita ollaan kehittämässä

näkemyksemme on myös että jos opiskelija nostaisi asumislisää kesäaikana sitä ei tulisi huomioida opintotukikuukautena

ylipaino puolestaan lisää monien suomalaisten kansantautien kuten kakkostyypin diabeteksen sekä sydän ja verisuonitautien esiintymistä

siksi päivähoitopalvelut neuvola ja koulu sekä niiden välinen yhteistyö ovat lapsiperheelle olennaisia

tämä vahvistaa myös asuntorakentamista ja asunnottomuutta vähennetään

sen takia kannatan ed

virtasen tekemää esitystä siitä että tämä lakiesitys tulla

perusteluna tähän meillä on se että kesäaikana opiskelijat eivät pysty opiskelemaan täysimääräisesti ja kesäaikana opiskelu on kaiken kaikkiaan kevyempää jo siitä syystä että oppilaitokset eivät pysty järjestämään opiskelijoille täysipainoista opiskeluaikaa

tämä poikkihallinnollinen ohjelma hakee nimenomaan todellisia vaihtoehtoja ja esityksiä siihen miten eriarvoisuutta ja köyhyyttä tullaan vähentämään

esitämmekin lausumaa että hallitus viipymättä antaa esityksen terveydenhuollon järjestämis ja rahoituslaiksi joka määrittelee rakenteet ja rahoituksen niin että ne lisäävät eri väestöryhmien tarvitsemien terveyspalveluiden käytön tasa arvoa kaventavat terveyseroja ja turvaavat koko maassa terveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta laatua ja potilasturvallisuutta sekä vahvistavat julkista terveydenhuoltoa

olen kuitenkin tyytyväinen ministeri kyllösen kesäkuussa antamaan vastaukseen hänen todetessaan että asiaa tarkastellaan uudelleen selvitysten valmistuttua osana kokonaisuutta

ykn edustaja

on myös ymmärrettävää se että kaikenlainen panostaminen aktiivisuuteen epäonnistuu mikäli työvoima ja koulutuspalvelujen määrää laatua ja saatavuutta ei merkittävästi paranneta

anteeksi hylkää näin hyvää kirjaa ja

arvoisa herra puhemies

lihavuus lisää riskiä sairastua myös moniin muihin sairauksiin kuten astmaan tuki ja liikuntaelinsairauksiin sekä useisiin syöpätyyppeihin

siinä mielessä jos opiskelijat eivät pysty hyödyntämään tätä kesäaikaa täysimääräisesti ja kun he sitten tästä syystä joutuisivat nostamaan asumislisää niin on kohtuutonta että tämä huomioitaisiin opintotukikuukautena

emme voi varmasti liikaa korostaa sitä miten epävarmassa tilanteessa me olemme euroopan velkakriisin ja oikeastaan koko maailmantalouden heikon kehityksen keskellä

kiinassa arvoisa puhemies tässä ja ministeri brax mutta ministerin ja

kuten valiokunnan mietinnössä todetaan suomen talouden perustekijät kestävät hyvin kansainvälisen vertailun mutta julkinen taloutemme on nyt poikkeuksellisten suurten haasteiden edessä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

olen tottunut että edustaja zyskowiczilla on aina joku tarina joka sitten päättyy johonkin mielenkiintoiseen ja sen takia kuuntelin hänen puheenvuoronsa hyvin suurella mielenkiinnolla mutta täytyy sanoa että tämä vertailu kyllä oli ainakin minun ajattelumaailmassani aika kaukaa haettu

yksinkertaistetusti sanoen köyhät ja pienituloiset sairastavat enemmän saavat vähemmän palveluita ja kuolevat nuorempina kuin hyvätuloiset

tavoitteena tulee edelleen olla työllisyyden vahvistaminen vaikka samalla on varauduttava työttömyyden kasvuun kotimaisen kysynnän vähenemiseen ja sosiaaliturvamenojen lisääntymiseen

räsänenkin omassa puheenvuorossaan totesi varsinkin niissä tilanteissa joissa opiskelijalla on perhettä ja on pieniä lapsia heidän taloudellinen tilanteensa on erittäin vaikea

ongelma on kuitenkin että hallitus haluaa tehdä siirron kustannusneutraalisti

arvoisa puhemies

tämän tulisi näkyä meidän kaikessa päätöksenteossa ja toiminnoissa niin varhaiskasvatuksessa koulussa kuin sosiaali ja terveyspalveluissa ja muissakin toiminnoissa

yksi suuri syy terveyseroihimme on monikanavainen rahoitusjärjestelmä joka johtaa kustannusten pallotteluun eri toimijoiden välillä

kyse on kuitenkin eläinrääkkäyksestä siinä vaiheessa kun me puhumme eläimen teurastuksesta ilman tainnutusta

vaikka kriisi tähän saakka olisi jäänyt ihmisten arjessa etäiseksi asiaksi on selvää että työttömyyden lisääntymisellä on suora vaikutus ihmisten arkiseen elämään ja toimeentuloon

tästä syystä on myös tärkeää että näille opiskelijoille maksetaan huoltajakorotus

me kuulimme myös monia muitakin asiantuntijoita jotka selkeästi kertoivat että tämä tulee eriarvoistamaan alueellisesti koska yksityisiä palveluntuottajia ei kaikkialla ole

ongelmallista on että laadukkaan ravinnon kokonaisvaltaista vaikuttavuutta ei tunnisteta

en voi hyväksyä sitä millään uskonnollisilla syillä enkä voi hyväksyä sitä sillä periaatteella että joku uskonto mahdollistaa eläimelle kärsimystä kun me voimme toteuttaa saman kuitenkin myös huomattavasti inhimillisemmin ja oikeudenmukaisemmin

kun toimijat pyrkivät osaoptimointiin potilaan hoidon kokonaisuus kärsii ja hoidon vaikuttavuus heikkenee